moni nuori ja aikuinen on joutunut tai ajautunut yksin elämiseen

tässä auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut harrastukset erityisesti lihaskuntoa vahvistava liikunta ja vanhuksille suunnatut palvelupisteet vanhusneuvolat

ohjelma auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä

budjettilisäyksellä ensikotien toiminta ja avopalvelut turvattiin

moni ihminen nuorikin on nykymaailmassa yksinäinen

tulevaisuudessa haasteena on se että yhä enemmän saataisiin palveluja joissa eri sukupolvet kohtaavat eikä eristetä eri väestöryhmiä toisistaan

myös lisäys nuorten mielenterveyspalveluihin helpottaa hoitoonpääsyä vaikka resurssit ovat siitä huolimatta tarpeeseen nähden liian vähäiset

kun sata komitea tätä yksimielisesti esitti ja vihreät lämpimästi tukivat ja kannattivat ajatusta ja ajoimme sitä niin emme asiaa saaneet läpi mutta sen sijaan saimme sentään puolitettua työmarkkinatuen tarveharkinnan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pallas yllästunturin kansallispuisto on tunturi lapin helmi

arvoisa puhemies

vaikka omaishoidon tukemiseen avohoidon keinoin panostettaisiin enemmän varoja sekä nostettaisiin korvaustasoa kohtuulliseksi eivät kulut silti ole suuret verrattuna vanhusten laitoshoitoon

se on liian ahne

sitten edustaja kiviniemelle toteaisin että todellakin kyllä viime kaudella saatiin kohdennetusti aikaan parannuksia heikompiosaisten asemaan kuten takuueläke paransi pienituloisten eläkeläisten asemaa minimivanhempainrahan nosto auttoi köyhiä pikkulapsiperheitä

se sallii liian suuren rakentamisen tälle kansallispuistoalueelle

budjetti edistää oikeudenmukaisuutta ja luonnonsuojelua mutta samalla valtionvarainvaliokunta on ottanut vakavasti huomioon talouden realiteetit

kansallispuistothan on perustettu luonnon suojelemiseksi ja ihmisten virkistyskäyttöön

vanhan työttömyysturvalain mukaan yrittäjän perheenjäsen oli oikeutettu työttömyysturvaan jos hänen työnsä oli loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn vuoksi

mutta nyt on tehty universaali toimenpide kaikkein köyhimpien puolesta on autettu kaikkia heikompiosaisia kavennetaan tuloeroja tällä perusturvan parannuksella

kysyisinkin siihen liittyen eikö ole ristiriitaista tavallaan että sitten kansallispuistorajan ulkopuolella olevat matkailuyrittäjät tulevat kärsimään siitä että näin suuri markkinaetu annetaan nimenomaan tälle yhdelle ja ainoalle yrittäjälle

omaishoidon tukea tulee nostaa ja omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja jotta he paremmin jaksavat hoitaa läheisiään

käytännössä yrityksen toiminta voi hiipua esimerkiksi asiakasmäärän tai yrityksen tarjoamien palveluiden kysynnän vähentymisen vuoksi

arvoisa puhemies

sen takia kehysriihessä tehtävät päätökset ovat olennaisen tärkeitä ja korostan sitä että kestävyyden näkökulma sosiaalisen kestävyyden näkökulma ja ekologinen näkökulma on jatkossakin otettava erittäin vahvasti huomioon

arvoisa puhemies

viljelijöiden kansallinen tuki on alentunut ja venäjän pakotteet ovat kouraisseet

tällaisessa tilanteessa yritys voisi vielä tarjota työtä toiselle yrittäjäpuolisolle mutta yritystoiminta ei enää riitä elättämään koko perhettä

on keskeistä että kunnat hankinnoissaan asettavat lähiruoan ja kotimaisen ruoan etusijalle

heidän ei ole mahdollista saada samanlaisia ruokapalveluja pyykinpesua siivouspalveluja kuin muilla sotainvaliditovereilla joilla on korkeampi invaliditeettiaste eivätkä he liioin saa muita veteraaneille oikeutettuja palveluja koska he ovat invalideja

esimerkiksi on syytä tehdä lapsivaikutusten arviointi jotta vähentäisimme lapsiköyhyyttä ja ympäristövaikutusten arviointi jotta luonto varjeltuisi tuleville sukupolville

mutta joka tapauksessa se on keskeinen huoltovarmuutta tukeva asia jonka tietysti varmaan soisi olevan joka vuosi kunnossa koska pahimmillaan yhteiskunta voi täysin lamaantua jos merkittävät tietoliikennejärjestelmät kaatuvat

arvoisa puhemies

rakenneuudistukset kuten kunta ja palvelurakenneuudistus ovat välttämättömiä jotta jokaiselle suomalaiselle voimme jatkossakin turvata laadukkaat palvelut riippumatta hänen asuinpaikastaan

maksatusten vaiheistus valvontojen välillä ja valvontojen muuttaminen riskiperustaiseksi ja niiden harventaminen helpottaisi valvontasumaa ja takaisi rehelliselle viljelijälle työrauhan

lapsilisiin ja kotihoidon tukeen tehtiin tuntuvia leikkauksia

on monta seikkaa kuten esimerkiksi se miten voisimme kannustaa eläkeläisiä enemmän työntekoon mahdollistaa paremmin vajaakuntoisten työllistymisen ja työnteon yhdistää paremmin työtä ja sosiaaliturvaa

ja tuet on maksettava ajallaan

tämä on erittäin iloinen ja hyvä asia

tehokas konsti on maan ravinneanalyysiin perustuvan ravinnetaseen käyttö jolloin peltoa ei vuodesta toiseen ylilannoiteta

moni edustajahan oli tässä aloitteellinen

tämä on erityisen tärkeää siksi että esimerkiksi yksinhuoltajat voisivat paremmin työllistyä kun olisi mahdollisuus tehdä vaikka osapäiväisesti työtä ja päivähoitoasiat olisi huomioitu järkevällä tavalla

oli talousarvioaloite ja kirjallinen kysymys

tässä ohjelmassa on kysymys naisten ja tyttöjen perusoikeuksista konfliktitilanteissa

arvoisa puhemies

vielä olen huolissani nuorista miehistä joihin jo puolustusministeri omassa puheenvuorossaan myös viittasi

arvoisa puhemies

mutta tietysti täytyy tunnustaa että koska maailmaa ei voi kerralla parantaa täysin valmiiksi niin nyt ehkä seuraava haaste on sitten katsoa että minimivanhempainraha pysyy kohtuullisissa rajoissa

onko se rosatomin teknologian mannekiinina toimiminen maailmalla vai oman maan vihreä kulta bioenergia oman maan tuulivoima aurinkoenergiasovellukset huipputeknologia ja energiatehokkuus

tässä on ideaa suomen maaseudun ja maapallon pelastustalkoisiin

nyt tarvitaan uudistumista uutta energiapolitiikkaa myyntivaltteja tukemaan työllisyyttä aluetaloutta ja cleantech vientiä

arvoisa puhemies

keskeyttäjillä on kovat paineet kun tuntuu että yhteiskunta kohtelee epäonnistujana

pidä kiinni hanke joka takaa sen että päihdeäiti voi synnyttää terveen lapsen saa tukea ja kannustusta siihen oli aikoinaan rayn tuella aloitettu projekti

arvoisa puheenjohtaja ö no aina arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja esitteli tämän lakimuutoksen ja olen ilahtunut siitä että näinkin hyvä muutos tuodaan tänne

kehitysmaiden kanssa on tehtävä päästöjä vähentävä sopimus

tuotantoeläinten oloja on parannettava takaamalla enemmän liikkumatilaa virikkeitä ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen

nyt kun tämä tärkeä arvokas projekti on päättynyt niin jonkun pitäisi ottaa vastuu tästä rahoituksesta ja kun on näin että tämä on ylikunnallinen hanke kuten nämä päihdeäitien vastaanottokodit ovat niin kyllä valtion pitäisi ottaa tämä jatkossa suojelukseensa

arvoisa puhemies

tämä on merkittävä asia niille pienipalkkaisille koulunkäyntiavustajille ja muille työntekijöille jotka kärsivät siitä että kunnat rahapulan vuoksi laittavat koulunkäyntiavustajat kesäksi työstä pois

tässä kohtaa on syytä painottaa puolustusministeriön yhteistyötä sosiaali ja terveysministeriön kanssa että nämä nuoret ohjataan palveluiden mielenterveyspalveluiden piiriin ja puututaan ongelmiin koska jos ongelmiin ei puututa niin asiat voivat kärjistyä

ilmastonmuutos kohtaa ikävimmin monia kehitysmaita kuivuudella eikä kehitysmaille kerättävä ilmastorahoitus saa olla pois muusta kehitysyhteistyöstä

kyllä ministeri wallin tietää että minä olen viimeisen päälle taistelemassa kansallisen pelitoiminnan puolesta euroopan unionissa ja vähän muuallakin mutta katson että meidän ei pidä tiettyjen peliriippuvuus ja näihin uhkapeleihin liittyvien uhkien takia mukautua vaan meidän pitää kansainvälisesti myös ohjata tätä kehitystä ehkä voimakkaammin tietyiltä osin

tämä parantaa heidän asemaansa ja on siksi merkittävä ja tervetullut muutos

ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät maksut on iso kysymys joka puhuttaa jatkuvasti

muutosta tarvitaan

energiatehokkuus on kaikkein tehokkain mutta myös säästöä tuova keino hillitä ilmastonmuutosta eikä ilmastonmuutoksen torjunta ole kallista verrattuna niihin katastrofaalisiin seurauksiin joihin ajaudumme jos emme tee mitään

vapaakauppa ei saa merkitä sitä että joutuisimme hyväksymään amerikkalaisen hormoneilla kasvatetun ja kloorilla pestyn lihan tai geenimanipuloidut kasvit

kotimainen vihreä vaihtoehto perustuu puuenergian käytön lisäämiseen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä tuuli ja aurinkoenergian lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen

ne ovat tärkeitä siksi että voimme huolehtia koko maan kansallispuistoista kansallispuistojen palveluista

apua tarvitseville tarvitaan sekä sosiaalista tukea että terveydenhoidon palveluita hyvinä hoitopolkuina joissa hallinnolliset rakenteet eivät näy asiakkaille

koulunkäyntiavustajan voisi ehkä yleisemminkin ajatella olevan luokissa opettajan apuna ja rauhoittavana tekijänä ja se varmasti lisäisi kouluissakin hyvinvointia ja rauhoittaisi oppilaita ja vähentäisi koulukiusaamista ja muita tällaisia ilmiöitä jotka paljolti aiheutuvat siitä että luokkakoot ovat paisuneet ja opettajat ovat työtaakkansa alla eivät jaksa ison luokan kanssa kaikkia opetuspaineita ja muita

toisaalta jatkotyötä tarvitaan vielä monessa asiassa

en voi ymmärtää hallituksen päätöstä lähes halvaannuttaa junaliikenne pitkin poikin suomea

tämän lain tavoite on tärkeä nuorten tukeminen poikkihallinnollisella eri toimijoiden paremmalla yhteistyöllä nuorten elinolosuhteiden tukemiseksi mutta kyllä siinä myös voimavaroista on kyse

vaasan yliopiston tuore väitöstutkimus on selvittänyt että suomi voi olla energiaomavarainen jo pelkästään bioenergian puun oljen ja lannan turvin

ilmastonmuutoksen torjunta on ihmiskunnan kohtalonkysymys ja durbanista saimme lupauksen kattavasta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta